rikkominen on riittävän ilmeistä ja kolmantena

komissio haastaa säännöllisin väliajoin milloin minkäkin jäsenmaan tuomioistuimeen siitä ettei kaikkea lainsäädäntöä ole muutettu täysin eun tahdon mukaiseksi

kuljetusala on tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa koko euroopassa juurikin epäterveiden työehtojen pelisääntöjen noudattamattomuuden ja halpatyövoiman käytön johdosta

lisäksi me tiedämme että tieliikennepaketti on komissiossa valmistelussa ja sen kautta tulee suuntaviivoja ja uudistuksia myös tähän käsittelyssä olevaan asiaan

arvoisa puhemies

haluan pöytäkirjoihin kaksi seuraavaa merkintää

kun käsittelimme tätä hallituksen esitystä ensimmäisessä käsittelyssä edustajakollega pakkanen totesi että sdpn ja vasemmiston yhteisessä vastalauseessa on väärää tietoa harmaan talouden resursseista

sitten toinen asia joka kiistettiin hallituspuolueen kansanedustajan toimesta lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä oli poliisien resurssien vähentäminen hallituksen toimesta jolla on myös merkityksensä liikennevalvonnassa ja seurannassa liittyen kabotaasiliikenteeseen

tämä luku käy ilmi poliisihallituksen hallintovaliokunnalle laatimasta selvityksestä hallituksen julkisen talouden esityksessä määritellyn määrärahatason vaikutuksista poliisien määrään niin että totta oli tuokin luku

mitä tulee alussa mainittuun monisävyiseen käsittelyyn en malta olla mainitsematta kahta puheenvuoroa niiden monien ja monien ja lukuisten joukosta joissa käsittelyssä olevaa asiaa on käsitelty

kabotaasin sallimisessa ei olisi pitänyt antaa näin helposti periksi

kannatan edustaja taavitsaista että tämä hallituksen lakiesitys hylätään

elintarvikeketjun vinoutuneesta tulonjaosta on puhuttu jo vuosia eikä ole yllätys että puhutaan myös tänään tämän pääluokan käsittelyn yhteydessä varsin monessa puheenvuorossa

kaupan kohtuuton rooli ja tuottajahintojen paikallaan polkeminen on meille kaikille tuttua valitettavasti mutta hyvät kollegat haluan muistuttaa teitä

nyt viimein toimitaan tämän asian kanssa

ministeri ihalaisen toimesta todellakin saamme käsittelyyn tänä syksynä terveen kilpailun edistämisohjelman ja arvoisa ministeri tämä on ministeri ihalaisen tonttia mutta miten te aiotte yhteistyössä varmistaa parhaan lopputuleman tämän edistämisohjelman tavoitteista

maa ja metsätalousvaliokunta huomioi lausunnossaan maatalouden kohdalla erityisesti nuorten viljelijöiden tilojen ja aktiivitilojen kannattavuuden tarkkaa seuraamista

kokonaan oma asiansa olisi aidosti pohtia miten huolehditaan tuottajien esimies ja työnjohto osaamisesta

tässä on huomioitava vielä sekin että tänä päivänä lomittaja on hyvin usein ulkomaalainen joten haasteet kommunikoinnille ovat lomitustoimen osalta varsin suuret

arvoisa herra puhemies

joko tukijärjestelmät on uudistettava vastaamaan tarvetta tai sitten meidän on yksinkertaisesti pakko tinkiä metsänhoidollisista tavoitteista ja onko se tämän salin tavoite

puuntuotanto on poikkeuksellisen pitkäjänteistä toimintaa jossa metsien hoitoon ja perusparannukseen tehtyjen investointien tuoma hyöty realisoituu vasta vuosikymmenten päästä

toimivilla tukijärjestelmillä edistetään oikean suuntaisia ja riittäviä investointeja kestävään metsätalouteen ja varmistetaan tulevaisuuden puuntuotanto sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen

tässä keskeinen rooli on julkisilla hankinnoilla

laadullisten hankintakriteereiden merkitystä tulee korostaa olennaisena hankintaperusteena hinnan ohella

kaiken a ja o on huolehtia pienyritysten ja lähiruuan tuottajien mahdollisuuksista osallistua julkisten hankintojen kilpailutuksiin vahvistamalla päättäjien hankintaosaamista joka monin paikoin on tällä hetkellä hyvin olematon

vaikka budjettileikkaus onkin siellä tosiasia ei leikkaus lopulta ole niin merkittävä kuin mitä kaikista pahimmassa tapauksessa pelättiin